mutta kyllähän se niin sanottu fokus on tässä lähiympäristössämme itämeren alueella jonka kehitys on niin kuin täällä on todettu jo kymmenissä puheenvuoroissa kulkenut erittäin huolestuttavaan suuntaan

on syntynyt negatiivinen kierre jossa toimeen on vastattu vastatoimella ja silloin se kierre on valmis ja se on sitten heittänyt myös omia mustia värejänsä tähän itämeren alueelle

lähdetään siitä että suomi ei ole mikään ajopuu joka olisi vain ulkoisten suurten tekijöitten ja voimien heittelemä ja menisi minnekä voima kulloinkin suomen heittää ja että meillä on aktiivinen rooli omassa kohtalossamme omassa politiikassamme lähialueellamme olemme aktiivisen vakauspolitiikan toteuttajia

ja tähän aktiiviseen vakauspolitiikkaan kuuluu se että toimimme kaikilla foorumeilla niin että konfliktia varsinaista sellaista ei syntyisi itämeren alueella pohjolan alueella ja että meidän toimintaamme ohjaa aina liennytyshakuisuus ja siihen liittyy tämä varsinkin presidentti niinistön toteuttama keskusteluyhteyspolitiikka venäjän suuntaan ja yhdysvaltojen suuntaan mikä on aivan luonnollisesti ja aivan oikein suomen asema

siihen kuuluu suomen ja ruotsin yhteistyön tiivistäminen omasta puolustuksestamme hyvän huolen pitäminen eu turvallisuusyhteistyön vahvistaminen ja kaikki tämä jossa suomen on syytä olla aktiivinen

edustaja alanko kahiluoto koetettu ja hyväksi havaittu

puheenjohtaja soinin retorisesti loistokkaassakin puheenvuorossa oli eräänlainen huipentuma missä hän kiteytti perussuomalaisten rohdot kolmeen kohtaan

hänhän siis kiteytti sen vaihtoehdon

kyllä elämä käy suomessa aika ohkaiseksi jos me menetämme täällä yhtäältä omaa teollisuuttamme ja toisaalta joudumme sitten toteamaan että maatalouskaan ei kannata

sehän on se iso kuva jonka varaan meidän pitäisi enemmän ja enemmän rakentaa omaa talouttamme myös teollisuutta ja maa ja metsätaloushan kuuluu tähän ihan olennaisella tavalla

minä kysyn herra ministeri joka varmaan tekee parhaansa näitten asioitten puolesta jää kyllä yksin valitettavasti miten tämä budjettiesitys kaiken kaikkiaan teidän mielestänne vie eteenpäin kuvaa suomesta vihreän talouden biotalouden edelläkävijämaana

täällä edustaja rajamäki avasi tämän yhteyden liikenneväylien ja elinkeinopolitiikan välillä

edustaja kalli kertoi aivan oikein mikä yhteys on biotalouden eteenpäinmenolla ja liikenneväylien alemmanasteisten teitten kuntoon panemisella

totta kai se oli hyvä että tämä työryhmä saattoi kääriä kasaan tämän kokonaisanalyysin mistä rahasta on kysymys kun nämä pannaan kuntoon mutta siinähän se oikeastaan onkin

nehän ovat olleet selonteossa asioita putosivat pois huono juttu

ensinnäkin herra ministeri mitä mietteitä teissä herättää se että kaksi ehkä suhteessa rankimmin leikattua ministe riötä menoiltaan ovat maatalousministeriö ja puolustusministeriö

minä kysyn herra ministeri onko olemassa mitään reseptiä nyt tämän asian jatkohoidossa niin että tätä tärkeää vesihuoltohommaa voitaisiin maaseudulla jatkaa asia mihin myös edustaja myllykoski omassa puheenvuorossaan viittasi

maastovuorokausien lentotuntien alusvuorokausien ja kertausharjoitusten määrän radikaali vähentäminenhän heikentää pitkäksikin aikaa puolustuksen suorituskykyä ja kun tingitään materiaalihankinnoista niin sillä on alueelliseen puolustukseen iso vaikutus

jos siihen ei tule kohennusta niin silloin kaikkien arvioitsijoittenkin mukaan päättäjien mukaan joudutaan arvioimaan uudelleen koko maan puolustamista yleistä asevelvollisuutta ja myös sotilaallista liittoutumista siis puolustuksen fundamenttia niin kuin termi kuuluu kovia perusasioita suomessa

jatkan sitä linjaa toteamalla että paitsi että puolustusvoimauudistus tuotiin ilman selontekokäsittelyä vietiin läpi ilman sitä ei ole myöskään kuulunut hallitukselta selvitystä meidän puolustusteollisuutemme tulevaisuudesta vaikka eduskunta on sitä ainakin kertaalleen omalla päätöksellään edellyttänyt

kysynkin vähän tylysti

onko tämä asia näin karulla tavalla

puolustusteollisuudella on monenlaista merkitystä ei pelkästään tämän maan puolustuksen kannalta vaan myös alueellisen työllisyyden kannalta ja myös sen paljon puhutun huoltovarmuuden kannalta

täällä päätetyillä asioilla pitäisi olla painoarvoa minkä tahansa hallituksen päätöksissä

herra puhemies suomihan osallistui prostuutteen

eei auttamistukemisoperaation putkahtata kaksijalkainen saatiin osa

olisi ollut täälläkin aiheellista ja perusteltua kuulla minkä takia tämä tuplatason leikkaus on viety läpi

eri tämä malli muuttuu ensi vuoden alusta lukien

niettä kysymys on koulussa tehtävästä ja neuvonantajatehtävästä löi väkiäkin on sitten enää kahdeksankymmentä kun niitä oli parhaimmillaan vajaa kaksisataa afganistanin turnaus tilanne ei ole kovin hääppöinen ja on oltava hyvirealistinen sen asennettu sen näki sen näkemisessä

yö plustilanne on aika hauras ja että ääriryhmät siellä ovat kyllä hyvin kerkeitä iskemään heti bussien tilaisuus vaan

koko tämän selonteon olennaisin kappale oikeastaan on jos hiukan pelkistää tämä on tietysti arvovalinta viimeisen kappaleen ihan viimeisissä virkkeissä missä tämä puolustusmäärärahojen taso ongelma tuodaan selvästi esille

edustaja paloniemi viittasi että sisäistä tilannetta

afganistan yhteiskunnassa pitää leimaa köyhyys ja jaa erittäin vakava huumekysymys kuumeta antavat toimeentuloa maaseudulla erittäin isolle väestön ryhmälle esille jo vaikutuksia koko koko

mutta kyllä se on samaan hengenvetoon todettava että hallitus ei ole pystynyt ottamaan tai halunnut ottaa molempia kantaa puolustuksen määrärahoihin

ensinnäkin on tavoitteena on oltava kerta kaikkiaan se että afganistan pystyy ottamaan itse vastuun omista asioistaan kaikilta osin taas ei ole hyväksyttävää pitkän päälle että siellä on vieraita vieraita voimia vaan itse sepitti tarkan

reijo ohinen on puolijohtavat heittää kriisinhallintaa toiminnan tarkoituksena ei ole ollut eikä saa olla se että koko uudenmaan viedään ne jakeluun länsimaitten elämänmallia ja elämänarvoja siis auttajien elämänarvoja vaan se pitää olla ilman muuta niin tai kuljettaa kuuden maan kykyä itse auttaa itseään oman kulttuurinsa pohjalta tule tämä näkökulma vahvistuu kun olemme auttamassa afganistanilaisia nostamaan nostamaan omaa maataan jaloillensa

herra puhemies

ministeri vapaavuoren lähestymistapahan oli hyvin rohkaiseva kun hän siihen erääseen kirjaankin viittasi

jos rahoitus ei nouse tai jos se nousee sen verran mitä puolustushallinto esittää tämä jopa voidaan nostaa niin paljon tai enemmänkin kuin kokoomuksen puheenvuorossa edustaja kanervan puheenvuorossa ja muissa puheenvuoroissa on tuotu esille

tänään voi kyllä kysyä vähän pessimistisemmin

arvoisa puhemies

on tärkeää ajanotto suomi on auttamassa lasten naisten asemaa

siitä valmistuu

päähuumekauppa selosti satu suurin ongelma vaan suurin on maan korkein kautta myös huumekauppa mainosti toteuttaa ja rikollisuus

voisitteko te herra ministeri jonkin verran itse hahmotella mitä suomi itse voisi tehdä sellaista joka tätä juntturaa ikään kuin laukaisee ja näitä lukkoja aukaisee

meillä ei toki tulee siitä onko lopettaa afganistaniin mitä me teemme sinne mutaselle kahdenvälinen

mikä teidän oma rohkea visionne tulevaisuuteen päin on

ja j

euroopan unioni pohjoismaat nato yhteistyö sekä bilateraalinen yhteistyö ne kuuluvat tämän päivän suomen puolustamisessa ihan olennaisena asiana meidän puolustuksemme kokonaiskuvaan

tämä kansainvälinen verkottuminen ei saa merkitä eikä voi merkitä sitä että me ikään kuin oman kovan ytimemme siis omien puolustusvoimien uskottavan puolustuskyvyn jättäisimme oman onnensa nojaan ja uskoisimme että kyllä me sillä nato jäsenyydellä tai jonkin muun asian varassa sitten voimme olla huoletta oman maamme turvallisuudesta

ärkehitysapurahoja mitä tuli euroopasta sinne ja siitä vain seitsemän sataa miljoonaa katosi kakstaminen sovi tarkasteltiin en edes osaa varautua

näitä kolmansia maita jaloilleen kaikkien sokoksen e

kaikissa oloissa olimme liittoutuneita taikka ei se kova ydin on omien puolustusvoimiemme uskottava suorituskyky

en usko kyllä että se rahaa sinne lähettämällä ratkeaa loppujen lopuksi lainkaan vaan kyllä sen kanssa täytyy thorpe kantaa vastuuta me voimme myös oma

minä yhdyn tähän huoleen että tässä kirjassa on liian vähän otettu kantaa meidän huoltovarmuutemme kovimpiin kysymyksiin eikä ole kysymys vain puolen tunnin sähkökatkoista vaan siitä että kerta kaikkiaan vaikkapa tärkeät meriväylät menevät kiinni jolloin me joudumme katsomaan totuutta silmiin perusasioittemme kanssa

ennuste

ne maat ne voimat ja kaasinen me emme menneet varmaankin hyvässä tarkoituksessa koetaan miehittäjiksi ja ne ovat toimineet sodan osapuolille niin kun on toiminut suomenkin kesäsuhteen minä olen hyvin epäileväinen sen suhteen onko afganistanissa saatu mitään sellaista oleellista muutosta näiden

tätä kun siellä ennemmin tai myöhemmin sotilaallinen voima vähenee niillä jotka ovat halunneet edistää niin sanottuja länsimaisia arvoja niin sen jälkeen sitten tilanne voi tulla

minä tiedän tämän asian ongelmallisuuden se liittyy vähän myös vallankäytön ongelmiin tässä maassa mutta olisi se hyvä että hallitus kertoisi vähän tarkemmin miten se aikoo tätä sotilaskäskyasioitten käsittelyä jatkaa

ei tee mitä se oli kymmenen toistakymmentä vuotta sitten ja esimerkki minkä palonen sanoo edustaja paloniemi sanoi tästä huumekaupastani se taitaa kuitenki olla parasta tehokkain tapa tälläkin hetkellä rahoittaa talebanin ja muiden

toimintaa kisoja pelata paljon suomea on kuitenkin laittanut

tuollattämällä väheni kymmenen vuoden aikana kaksisataa plus

ja vapaata tiedonvälitys välitystä edistettävä niin että se maa ja kansa kansat eri heimot alkaisivat ihan oikeasti elää sillä tapaa ettei ettei tuommoinen hirmuhallinto olisi jatkuvasti päällä täälläkin ainakin nautilus

osa puhemies ylsi niin on että huumekauppa on oleellinen osa korruptoitunutta taloutta afganistanissa ja se aiheuttaa monenlaisia

ja se on yksi suuri este sille vesille ylipäätään voidaan oikeusvaltioperiaatetta kehittää oslon periaate ja niin edelleen se kai on nyt kai

aure teki valtioitten tavoite pitäisi olla että

järkevällä

ja siihen mun on yksi buster venettä pakko sanoa kyseli mitä asioita uintiaikaiseksi saatu kun ajatellaan tätä kahdeksan iv kymmenen miljoonaa tyttöä käy koulussa terveydenhuoltoon järjestelmä on

äitiyskuolleisuus on laskenut huimasti nettivuosien aikana kliseeltä löytyy erittäin paljon myös positiivisia tuloksia jos te pelasti näitä positiivisiksi asioiksimisen taso eri asia mutta minä lasken kyllä tämä sen inhimillisen kehittämisen afganistanilaisessa yhteiskunnassa

suureksi saavutukseksi ja enkä haluaisi että nyt panna pillit pussiin ja sen jälkeen maa luisuu

edustaja mustajärvi osat puhemieslle nimenomaan kritisoi arvion siitä että mikään pysyvä oleellinen muutos aiempaan verrattuna on saatu aikaiseksi ja siitä minun mielestä ole minkäänlaista varmuutta ja silloin kaikki nämä hyvät seikat mitkä varmasti

mitä edustaja paloniemi luetteli uhkaavat kyllä valua hukkaan sen myötä jos vanha valta palaa ja tässä nyt tuo vaan sitten oltu toistakymmentä vuotta mukana ilman että mistään pysyvästä muutoksesta on saatu minkä

päät sotilas kriisinhallinta afganistanissa ei osaa tai siinä voi katsoa olevan kyse myöskin siitä että suomihan on osallistunut tähän kansainväliseen operaatioon osaltaan siitä syystä se haluaa näyttää

nato ja yhdysvaltain joukkojen kanssa ja sellaisetkin asiat pitää pitää nostaa esille tänä päivänä vain aki yksi huomattava eduskuntapuolue julkisesti sanonut

ette halua suomen viedä sotilasliiton jäseneksi riippumatta siitä mitä hallitusohjelmassa on yli kyllä näitä asioita pitää arvioida monen

java ollenkaan vähättelemättä sitä

hätä mikä afganistanissakinoon pitää kyllä miettiä miten saada paras panos tuotos suhde missä kaikissa sodissa suomi voi

mukana muistuttavia jälleen yhden kerran siitä että entinen puolustusvoimain komentaja gustav hägglund sanoi että mitä me siellä teemme teemme onneksi sanoi hän oli aika tukala olla sosiaalinen paine oli melkoista vasemmistoliiton eduskuntaryhmä oli ainoa joka uskalsi kritisoida ja siitä hyvästä meillä kyllä ristittiin talebanien ystäviksi mikä kyllä osoittaa sen sosiaalisen paineen sen pakottamisen yhden ainoan oikean

ompa

asia laiteta ulkoasiainvaliokunta ei lähetekeskustelua varten esitellään päivän neliosaisen voi myös nostaa rata taisi olla että perustuslakivaliokunta keskusteluun

herra puhemies

verraten positiivisesti olinhan itse mukana siinä parlamentaarisessa ryhmässä joka tätä asiaa valmisteli minulla oli siis tilaisuus tuoda sekä omat että eduskuntaryhmän näkemykset valmisteluluun mutta ihan niinkuin sääsken sote keskustelussakin ihan kaikkia asioita

mutta pitää olla siinä realisti eikä kuvitella mitään sellaista mikä ei kuitenkaan käytännössä ole mahdollista kuten en usko tällä syömisellä vielä että varsinaiseen operatiiviseen yhteistyöhön olisi mahdollisuuksia mutta koulutuksessa harjoituksessa tilannekuva asioissa kriisinhallinnassa materiaalihankinnoissa meillä on paljon yhteistyöhön mahdollisuuksia

jokainen oman mielen mukaan saa menemään tärkein positiivinen vaikutus kunnallisvaalien vai pitäskö nyt sitä jo opetella sanomaan että

otamme kantaa sitten kun tulee mustaa valkoisella lähiviikkojen aikana

epävarmaksi käyneessä maailmassa on osoittautunut ainakin suomen puolustusratkaisu joka perustuu yleiseen asevelvollisuuteen ja niin edelleen kestäväksi ja viisaaksi eikä ole mitään syytä sitä ryhtyä miettimään joksikin toiseksi

ilmavalvontaan osallistuminen ei ole mahdollista tietenkään mutta me emme tiedä mikä hallituksen lopullinen kanta asiassa oikein on

aiemman valtuuston huonoihin päätöksiin tyytymättömät kuntalaiset ovat äänestäneet vanhan valtuuston vaihtoon on se sitten yleensä viime töinään

materiaalin hinnannousu tarkoittaa juuri sitä edustaja sankelo että ehdottomasti pitää yhteishankintoja käyttää hyväksi sekä pohjoismaitten puitteissa että euroopan unionin tämän edan puitteissa

budjettikäsittelyssä viimeissä budjettikäsittelyssä lopettaa parit

vielä yksi kommentti tähän selvitystyöhön